nyt kun c korttien ajo on olennaisesti vähentynyt niin tässä on suuri huoli myöskin koko kuljetusalan tulevaisuudesta

se on tämä tilaajavastuu josta ed

en muista niiden kymmenen vuoden aikana jolloin olen sosiaali ja terveysministeriön alaisia asioita täällä ollut käsittelemässä että yhtään kertaa olisi ollut sellaista paperia jossa ei ole yhtään määrärahaesitystä perusturvan parantamiseen

se huoli on kysymys rahoituksen riittävyydestä

koulutuksesta tulee myyntituote sen sijaan että voitaisiin jakaa hyvinvointiin johtavaa osaamista ja koulutusta tasapuolisesti

nämä yhteiskunnan heikompiosaisia koskevat ongelmat ovat sellaisia että vaikuttamalla nimenomaan niihin olemalla tinkimättä niistä etuuksista turvaamalla myöskin työtä eikä pelkkää koulutusta näille ihmisille pystytään saavuttamaan todella huomattavia yhteiskunnallisia säästöjä

arvioisin tilannetta niin että kunnissa ratkaistaan lopulta tuleeko tästä laista menestys vai menetys

yhdeksän vuotta itä suomen suurinta rakennuttajayritystä johtaneena olen sitä mieltä että tilaajavastuu on ulotettava alaspäin sinne ketjun alimpaan osaan saakka kaikkiin aliurakoitsijoihin mutta sitä pitää laajentaa myöskin ylöspäin

mutta siitä huolimatta kun hallituspuolueen edustaja olen olen hyväksynyt hallitusohjelman niin tuen sitä täällä ja tulen äänestämään sen puolesta niin pahalta kuin se tuntuukin

lukukausimaksukokeilu vaikeuttaa korkeakoulujen kansainvälistymistä ja lisää epätasa arvoa ja avaa pään lukukausimaksuille yleisemminkin

tässä on kaksi lausumaesitystä jotka sitä koskevat lapsilisän poisto ja näitten vähimmäispäivärahojen korottaminen mutta muuta ei ole

tämä c ajokorttien ajamisen vähentyminen on jo aikaansaanut myös sen että useat autokoulut ovat myyneet pois ajo opetuksessa käytettyjä kuorma autojaan

tällainen akateeminen kapitalismi alistaa tieteen enenevässä määrin kilpailukyvyn ja talouskasvun välineeksi ja johtaa muun muassa koulutustason alenemiseen

sen jälkeen jos ensimmäisessä käsittelyssä tämä hyväksytään tällaisenaan kuten ilmeisesti tapahtuu niin tulen koska meillä on täysin turha laki joka ei säädä mitään esittämään sen hylkäämistä ja siitä eteenpäinkin kamppailemaan kansainvälisten pääomasijoittajien ylivallan kasvamista vastaan suomalaisessa terveydenhuollossa

kysymys on siitä riittääkö kunnissa objektiivisia edellytyksiä ja subjektiivista halua toteuttaa tämä laki niin kuin me olemme uskoakseni kuitenkin pääsääntöisesti yksimielisesti ajatelleet miten tämä pitäisi toteuttaa

emme me äänestä tämän puolesta vaikka tämä on huono esitys

en syytä siitä oppositiota

minusta tilaajavastuu on työttömille eksyy kyllä vastuuta ja tehokkain lasin tehokkaimmillaan silloin kun sen vastuun kantaa ketjun ylin osa eli rakennuttaja

sen sijaan kiitän hallitusta joka on pystynyt tällaiseen historialliseen saavutukseen ettei edes opposition tarvitse yrittää parantaa perusturvaa tältä osin

arvoisa puhemies

minusta jotenkin vaan näyttää että tämä täälläkin mainostetun sata komitean etusivuilleen kirjaama näkemys että nämä uudistukset joita sata komitea siis esitti voidaan tehdä vain julkisen talouden kestävyysvajeen asettamissa rajoissa on se mantra jolla käytännössä kaikki vähänkin enemmän maksavat uudistukset jotka kuitenkin tulevaisuuden hyötyinä saattaisivat maksaa itsensä monin kerroin takaisin torpataan ja se linja tulee johtamaan jatkuessa

tässä yhteydessä kun ministeri on paikalla toivoisin että voisitte vastata siihen onko hallituspöydän ympärillä keskusteltu siitä että me pyrkisimme palaamaan tässäkin asiassa takavuosien olennaisesti parempaan tilanteeseen

työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto on tässä suhteessa erinomainen asia

ja kun tilanne on tämä niin se uhkakuva on huolestuttava

laxell voin vakuuttaa että rakennuttaja voi kirjoittaa urakkatarjouspyyntöönsä sellaiset ehdot että jokaisen aliurakoitsijankin on toimitettava tarvittavat dokumentit siitä että harmaa talous ei pääse rehottamaan

toivon että sotesta voi puhua myöhemmin mutta totean lopuksi että tämä evo tutkimusmäärärahojen jokavuotinen lisääminen täällä alkaa olla pelleilyn tasolla

se uhkakuva on se että kuntien palvelut heikkenevät ja kun kuntien palvelut heikkenevät niin silloin kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kärsivät ja tästä on kysymys

lohdutuksena edustaja niikolle nyt voin sanoa että mitä suurimmalla todennäköisyydellä tai toivottavasti tätä lakiesitystä täällä ei todellakaan tarvitse viedä loppuun saakka koska jos tämä nyt työmarkkinaratkaisuun liittyvä raami sopimus hyväksytään niin se tulee tarkoittamaan myöskin sitä että tämä lakiesitys vedetään täältä hallituksen toimesta pois

kymmenen vuotta olemme lisänneet niitä ja eduskunta on ainakin viidesti todennut että kuntia ei saa tällä rasittaa mutta aina näyttää tapahtuvan vaan

siksi me tulemme esittämään tämän lakiesityksen palauttamista uudelleen valmisteluun ellei sitä saada täällä valiokuntakäsittelyssä korjattua paremmaksi

tästä syystä tämä täydennysosa vaikka siinä on positiivisia seikkoja en minä sitä kiellä ansaitsee kuitenkin kritiikkiä ja myöskin toiveen siitä että hallitus sitten kun totuus lopullisesti paljastuu ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin pitääkseen huolen siitä etteivät kunnat joudu aivan kohtuuttomaan tilanteeseen ja etteivät ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset joudu kaikkein kohtuuttomimpaan tilanteeseen

viime kaudella täällä sosiaali ja terveysvaliokunnassa kirjoitimme oppositiossa ollessamme ed

mutta jos nyt kuvitellaan että asia olisi näin niin onhan nyt kummallista logiikkaa se minkä takia niitä nuoria sitten tässä rangaistaan

muutoksen tarkoituksena on kohtuullistaa opetusluvalla suoritettavan ajokortin kustannuksia sekä mahdollistaa opetuslupaopetuksen todellinen vaihtoehto autokouluopetukselle

jos kerran ne tuen mahdolliset antajat ovat siellä kunnissa jo nyt mutta eivät ole antaneet tukea vasta tämän lain säätämisen jälkeen he ymmärtävät sitä alkaa antaa niin minkä takia tässä niitä nuoria rangaistaan

haluan kiinnittää huomiota siihen että ajokortin hinta on monelle perheelle tällä hetkellä liian korkea ja estää näin perheen nuoren mahdollisuuden suorittaa ajokortti

akaan penttilä silloinen edustaja risikko ja muut kokoomuksen edustajat ja myöskin itse vastalauseita silloisesta vammaislainsäädäntöselonteosta vammaisselonteosta ja kiinnitimme huomiota silloin niihin resursseihin joita tämä subjektiivinen oikeus vaikeavammaisten avustajaan tuottaisi valtiolle

todettakoon nyt tässä yhteydessä että vaikka itsekään en pidä tavasta jolla tämä alkuperäinen vuorotteluvapaamaksun leikkaus nyt hallitusohjelmaan ilmestyi niin tosiasia tietenkin on että kun työttömyysturva paranee satasella ja kun myöskin vuorotteluvapaan taso on toisaalta ollut sitten sidottu tähän työttömyysturvan tasoon niin tämä leikkaus ja toisaalta sitten tämä nousu olisivat aika pitkälle kompensoineet toisensa

arvoisa puhemies

miksi ei rangaista sitten niitä jotka ovat jättäneet tehtävänsä hoitamatta

on tässä esityksessä jotain hyvääkin ja se hyvä on sinänsä merkittävää

no eiväthän he ole jättäneet tehtäviään hoitamatta koska niitä voimavaroja ei kunnissa ole tähänkään saakka ollut riittävästi

esityksellä lisätään perheiden mahdollisuutta opetusluvan turvin hankkia nuorelle ajokortti turvallisuudesta tinkimättä

nämä toimenpiteet joita tässä esitetään kuten edellä sanoin ovat sinänsä hyviä mutta meidän on arvoisa puhemies lopetan aivan juuri meidän on kiinnitettävä huomiota olennaisimpiin asioihin

en halua kiittää hallitusta siitä että työmarkkinatuen tarveharkintaa lievennetään mutta haluan kiittää ministeri rehulaa siitä että näin tapahtuu koska satun tuntemaan hallituksen sisäistäkin elämää sen verran että tiedän että on merkittävää tämän asian aikaansaaminen joka olisi pitänyt aikaansaada jo kymmenen vuotta sitten mutta tähänastiset hallitukset eivät ole sitä aikaansaaneet

me kuulimme valiokunnassa erittäin vakuuttavia kertomuksia niiltä ihmisiltä jotka tekevät nuorten kanssa töitä näitten kaikkein syrjäytyneimpien

se on iso tehtävä ja minä samalla kun haluan myöskin omasta puolestani kiittää valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa kaikkia jäseniä ja myöskin valiokunnan loistavia valiokuntaneuvoksia tästä koko työstä rohkaisen tulevaa tarkastusvaliokuntaa jatkamaan tämän mietinnön ja kaikkien muitten mietintöjen viitoittamalla tiellä

arvoisa puhemies

opetuslupaopettajan kokeen vaativuuden lisääntyessä ja tunnetusti opetusluvalla opetettavien huomattavan suurien ajotuntien yhteissummana saamme joukkoomme jatkossakin turvallisia kuskeja

arvoisa puhemies

rehulan arvioon opposition lausumaehdotuksen sisällöllisestä vaihtelusta pitää nyt todeta että toisinaan hieman toisistaan eriävistä mielipiteistä huolimatta on hyvä saada aikaan yhteinen kanta kun pyrkimys on kuitenkin sama

lukkoja tuntuu todellakin olevan paljon mutta tässä lakiesityksessä niihin lukkoihin on nyt ensimmäisen kerran annettu avain

rakentamisen osalta rakentamisen positiivisten vaikutusten osalta tässä tilanteessa kysymys on siitä että me huolehdimme aravarakentamisen ja julkisesti tuetun rakentamisen edellytyksistä ja se edellyttää korkotuen ehtojen parantamista

diakonissalaitoksen vamos projektin edustajat esittivät vaikuttavimmat asiantuntijalausunnot joita minä olen siinä valiokunnassa kuullut

minä en valitettavasti voi luottaa sen kokemuksen perusteella mikä minulla on tällaisten maksujen tulosta suomalaisen yhteiskunnan eri alojen eri sektoreille siihen että ne lukot pitäisivät kun avainkin on saatavilla

mutta ei todellakaan ole mitään erityistä syytä sen vuorotteluvapaan korvauksen leikkaamiseen joten toivotaan että saadaan aikaiseksi tämä sopimus ja sen myötä hallitus voi vetää esityksensä pois

sehän ei sinänsä tietenkään poista sitä että kuntien on tämä apu joka nyt säädetään subjektiiviseksi oikeudeksi portaittain kuten täällä on kerrottu järjestettävä eli ne tehtävät sinänsä laki edellyttää täytettäviksi

väitänpä että minkään hallituspuolueen edustajallakaan ei ole kanttia kiistää tätä asiaa ne olivat todella vaikuttavia

itse olisin ollut valmis jopa kirjoittamaan sen lausuman niin että tulee pyrkiä nimenomaan siihen että nämä vähimmäistuntimäärät poistetaan

siitä huolimatta portaille ja tänne pönttöön marssii hallituspuolueitten edustajia jotka sanovat että onhan tää kauheeta on tää niin kauheeta mutta kyllä meijän nyt pitää vaan kirjan mukaan mennä

ja tämä tarve perustuu siihen henkilökohtaiseen omaan arviooni joka on todellakin kuurojen liiton vaatimus

mutta kun kuntien edellytykset täyttää ne ovat kiinni kuntien taloudellisesta valmiudesta ja ne valmiudet eivät ole juuri tällä hetkellä ainakaan paranemaan päin niin aika isolle joukolle kunnista arvelen jo ensi vuoden osalta tulee tämä lainsäädäntö kaikesta huolimatta tietynlaisena yllätyksenä

kyllä me tietysti tiedämme tässä talossa mitä se kirjan mukaan tarkoittaa ja itsekin olen sinänsä ryhmäkurin kannattaja koska ilman sitä järjellinen hallituspolitiikkakaan ei ole mahdollista

toisaalta on kuitenkin ymmärrettävä myöskin se näkemys että tilanteessa jossa on eletty tähän saakka aikaa jossa vähimmäistuntimäärät on pikemminkin tulkittu enimmäistuntimääriksi ja monissa kunnissa on näyttänyt siltä että olisi miltei tehnyt mieli luopua kokonaan tästä palvelusta sen ed

mutta kun ministeri rehula onnistui selättämään en tiedä onnistuiko hän selättämään ministeri kataisen ministeri kataisen apujoukot valtiovarainministeriössä kuitenkin tässä asiassa edes puolittaisella tavalla toinen hartia kastui mutta se toinen hartia vielä on kastumatta eli kyllä se koko tarveharkinta siitä sopii poistaa koska sillä tavalla poistetaan myöskin näitä niin sanottuja kannustinloukkuja niin kannustan ministeri rehulaa ja hänen seuraajiaan keitä he sitten tulevassa hallituksessa ovatkin huolehtimaan siitä että tältäkin osin päästään eteenpäin ja ylipäätään muutenkin vähempiosaisten todellisessa auttamisessa

pelkään että se johtaa siihen että kunnissa ryhdytään sitten käyttämään näitä lain tuomia kuviteltuja tai todellisia porsaanreikiä määrittelykysymyksissä keinona ikään kuin estää vaikeavammaisia käyttämästä niitä oikeuksia joita tällä lainsäädännöllä on heille tarkoitettu säätää

mutta kyllä jossain pitäisi kulkea omantunnon raja

tässä on käyty mielenkiintoista keskustelua johon taas olen päässyt niin kuin vahingossa osalliseksi sen vuoksi että tulin tänne muista syistä kun osallistuakseni nimenomaan tähän keskusteluun

minun on nyt kuitenkin jatkettava tuota kyselytunnin keskustelua työmarkkinatuesta sen verran että ministeri hyssälälle pitää todeta että tämä kuuluisa kytkös perustyöttömyysturvan ja ansio sidonnaisen työttömyysturvan välillä olisi jonkinlainen todellinen este kaikkein pienimpiä työttömyysetuuksia saavien etuuksien korottamiseen joka on välttämätöntä

kysyn minä tietysti sitä muiltakin hallituspuolueitten edustajilta mutta kyllä siis nyt kuljetaan sellaisella rajalla että jos tästä mennään yli niin minne sitten oikeasti mennään

mutta itse olen kyllä kuten jo tuossa aiemmassa puheenvuorossani sanoin ehdottomasti sitä mieltä että lopulta sen tarpeen määrittelyn pitää perustua asianomaisen itsensä viittomakieltä tarvitsevan omaan arvioon

mutta ottamatta enempää kantaa tähän itse lakiehdotukseen ja esitykseen ja talousvaliokunnan siitä antamaan mietintöön niin syntyy kyllä kysymys tästä eduskunnan työstä ylipäätään

tuottavuus paranee parhaiten sillä tavalla että ihmisille luodaan hyvät työskentelyolosuhteet hyvä johtaminen ja hommat hoidetaan muutenkin järkevästi

viittaan tässä eilen televisiossa esitettyyn omaishoitajaohjelmaan jossa oli selkeästi nähtävissä että kunnissa kovin helposti rahapulan vaivatessa etsitään kaikki keinot millä voitaisiin välttää täyttämästä niitä velvoitteita joita kunnille on asetettu

sen jälkeen kun jämsänkoski ja jämsä yhdistyivät jämsän kaupungiksi kuten jämsän valtuuston puheenjohtaja joka istuu täällä salissa hyvin tietää on ollut täysin vakuuttunut siitä että mitkä tahansa kunnat tässä maassa voivat yhdistyä ja minusta se voisi olla ihan hyvä lähtökohta tälle uudistukselle

siis tässä rangaistaan niitä jotka eivät pysty osallistumaan toimiin joita tässä tarjotaan kepin uhalla

minun tekee mieleni sanoa että on ihan hyvä että heikompiosaisten asiaa tässäkin salissa taas kerran käsitellään mutta ei minulla mitään sitä vastaan olisi että sitä heikompiosaisten asemaa joskus ihan kunnolla parannettaisiin

arvoisa puhemies

tuottavuus ei ratkaise valtionhallinnossa mitään vaikuttavuus ratkaisee

niitä nimenomaan rangaistaan niitä jotka eivät osallistu koulutukseen tai ovat kieltäytyneet aktiivitoimenpiteistä tai työstä koska sellaista työtä jota he pystyisivät tekemään ei ole tarjolla

kaikille työttömille maksetaan perusosa ja sen maksaa valtio ja sitten niille jotka ovat ottaneet vakuutuksen liittymällä kassojen jäseniksi yritykset maksavat työntekijöitten itsensä ja kassojen maksamana tämän ansio osan

asiantuntijakuulemisessa vammaisjärjestöjen edustajista joku totesi että kyllähän se todennäköistä on että todellinen selvyys siitä mitä tässä ollaan tarkoittamassa tai on tarkoitettu tullaan ratkaisemaan korkeimmassa hallinto oikeudessa ja se kuten ed

minä vastustan edustaja kiviniemen ja edustaja kalmarin tapaan ankarasti kaikkia niitä kauheuksia jotka he luettelivat omassa kuntauudistusmallissaan täällä vastustan ehdottomasti

ja sitten kun heille on tarjottu koulutusta niin he ovat kieltäytyneet siitäkin sen vuoksi että ovat niin sairaita huonossa kunnossa syrjäytyneitä että eivät pysty siihen osallistumaan

tämä otsikko on siinä mielessä mielenkiintoinen että me todellakin käsittelemme neljän vuoden kehyksiä kuten kehysten osalta tapana on ollut

arvoisa puhemies

toisaalta arvoisa puhemies kannatan tämän hallituksen hallitusohjelmaan kirjatun kuntauudistuksen tavoitteita ja periaatteita

mutta eletään nyt siis toivossa että tälle tielle ei laajalti jouduttaisi ja toisaalta eletään siinäkin toivossa että maan hyvät tulevat hallitukset mitä ne nyt sitten ovatkin ja keitä niihin tuleekin tulevaisuudessa kuulumaan huolehtisivat siitä että ensinnäkin rahoitus turvataan niin että vammaiset voivat säilyttää arvokkuutensa tältä osin ja toisaalta jos pelkkä rahakaan ei auta säännöksiä sitten tiukennetaan niin että tästä tulee oikeasti subjektiivinen oikeus avustajaan jolloin on rahaankin vedoten kuntien mahdoton kieltäytyä huolehtimasta siitä että vaikeavammaiset apunsa saavat

miten täällä pitäisi käydä keskustelua näin vakavasta asiasta niin että voisimme uskoa että se palaute joka täältä syntyy vaiheessa jossa mietintö on kuitenkin hyväksytty en tiedä kenen äänin luultavasti hallituspuolueitten äänin miten sen pitäisi vaikuttaa sitten esimerkiksi hallitukseen joka ei ole täällä edustettuna

arvoisa puhemies

kehyksiä on tässä vuosien varrella ylistetty siitä kuinka erinomaisesti ne ovat ohjanneet valtiontalouden kehitystä ja pitäneet sitä ikään kuin kurissa

kun täällä salin ulkopuolella kyseltiin sitä minkä takia vasemmistopuolueet perustuslakivaliokunnassa sitten olivat tämän kannalla niin eivät ne siellä olleet sen kannalla

minunkin mielestäni kaikkia ihmisiä asumismuodosta riippumatta pitää verotuksessa kohdella tasavertaisesti ja se on kotitalousvähennyksen ongelma

kuntalain uudistaminen on tarpeellista ja on hyvä että ankarien ponnistusten jälkeen se on saatu tänne eduskuntaan lähetekeskusteluun

omasta mielestäni ei ole koska edustajat kiviniemi ja kalmari kuntauudistusmallissaan eivät kuvailleet hallituksen mallia

minusta kuitenkin tässä katsannossa esimerkiksi kerrostalon putkiremonttien osalta saattaisi olla jopa parempi että mentäisiin suoriin avustuksiin

kyllä me kaikki tiedämme että ministereillä tuppaa olemaan kiirettä mutta merkittävissä muissakin merkittävissä asioissa kuin pilkkimistä koskevissa asioissa ehkä valtioneuvoston kanta olisi hyvä saada kuuluviin vielä tässä

valtiovarainvaliokunta on mietintönsä kahdessa viimeisessä kappaleessa kiinnittänyt huomiota merkittäviin kysymyksiin toisaalta ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen ja toisaalta myöskin kansalaisjärjestöjen asemaan

kun te nyt lupaatte pidättäytyä tietyistä toimenpiteistä niin yksilöittekö te sopimuksessanne työmarkkinajärjestöjen kanssa sen mitä ne toimenpiteet ovat

tuostahan voisi puhua kuten kuusta ja hanhenmaksasta eli ikuisesti mutta ensiksi tästä sotesta josta debatissa jo puhuttiin

kyllä nytkin voidaan tietenkin leikata niin kuin nyt leikataankin mutta kysymys on siitä onko tämä moraalisesti oikein onko tämä inhimillistä onko tämä oikeudenmukaista

se mitä myöskin pitäisi tehdä on ennen kaikkea turvata se että rakennuttaminen asunto osakeyhtiöissä peruskorjausten osalta saataisiin jollekin edes vähän laadulliselle tasolle koska siinä säästettäisiin paljon enemmän kuin mitä kotitalousvähennyksellä on saatavilla ja eihän sillä vähennyksellä niitä kustannuksia minnekään vähennetä

se edustaja kiviniemen ja edustaja kalmarin kuvailema malli jossa ministeri virkkunen syö viattomia hankasalmelaislapsia ja kunnanjohtajia ei ole hallituksen malli

kun tämä muu vienti on romahtanut kysynnän puutteesta niin tässä tekisi mieli sanoa että se on heikentynyt tarjonnan mitättömyydestä

ehkäpä seuraavalla eduskuntakaudella tähänkin asiaan saadaan parannus kuten aina ennenkin on päää eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisesti

vastatkaa nyt edes tähän

molemmissa kohdissa valiokunta valittelee sitä että budjetti kohtelee sekä terveyden edistämistä että myöskin näitä järjestöjä kaltoin

ministeri hyssälä minä luin kuuden vuoden takaisia pöytäkirjoja siitä kun täällä säädettiin tätä lakia joka muuten pitää sisällään kaikki ne tavoitteet ja toimenpiteet mistä tänään on sovittu siellä on tämä eläkkeelle siirtymisen kolmen vuoden nousukin mukana niin siinä keskustelussa ministeri perho tämän uudistuksen äiti silloinen sosiaaliministeri sanoi teille että miettikääpä jos teistä tulee ministeri mitenkä te hoidatte kun te olitte voimakkain arvostelija täällä

sekä presidentin että ministerien täällä todistaman mukaan nato muotoilun tulkinnassa ei ole mikään muuttunut

nimittäin tämä kehys joka täällä on nimetty tekniseksi kehykseksi mielenkiintoista sinänsä ei ohjaa valtiontalouden kehitystä oikein millään tavalla koska tässä ei tehdä minkään näköisiä poliittisia linjauksia

hallituksen ja sen myötä myöskin siinä hallituksessa mukana olevan vasemmiston malli perustuu kuntien talouden vahvistamiseen kuntien ja kuntalaisten palvelujen saatavuuden turvaamiseen ja ennen kaikkea kuntalaisten omien aitojen vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseen

valitettavasti se vain valittelee ei korjaa tätä asiaa siitäkään huolimatta että minulle syntyi budjetin valiokuntakäsittelyissä niistä annettujen lausuntojen yhteydessä se vankka käsitys että täällä vallitsee erittäin laaja poliittinen hallitusoppositio rajat ylittävä yksimielisyys siitä että raha automaattiyhdistyksen ja sitä kautta järjestöjen asemaa olisi pitänyt vahvistaa eikä heikentää

on yhteiskunnan kannalta paljon hyödyllisempää jos ne remontit pystytään tekemään halvemmalla kuin että maksajien tilaa helpotetaan sillä että siirretään verot valtion maksettaviksi

en käy erittelemään tässä yksityiskohdin kun olen kirjoittanut nimeni kahteen vastalauseeseen näitä yksittäisiä pykälämuutoksia

tämä asia on erinomainen sinänsä

asko seljavaaralle

tähän liittyy vaan se mielenkiintoinen seikka että muutama vuosi sitten kun yliopistolakia tässä talossa säädettiin niin siinä yhteydessä jäi huomaamatta että yliopistoille ei ollutkaan osoitettu määrärahoja työttömyysvakuutusmaksun maksamiseen

ukkolan aiemmat saavutukset

sitä tietenkin perusteellaan sillä että kun on viimeinen vuosi tällä eduskunnalla niin on parempi jättää sitten uudelle eduskunnalle vapaat kädet

jatkaakseni tätä saivartelua tässä selonteossa sanotaan

minä kun olen kirjoittanut tuon vastalauseen ja yritin kuunnella ed

heinäluoman puheenvuoron finnairia koskevaan osaan voisi kai todeta että puolustusministerin johtaman valtion omistajaohjauksen ilmatorjuntapatteristo uhkaa ampua finnairin koneet alas

asko seljavaaran arviota ja analyysiä ja arvosteluakin siitä niin en kyllä mitenkään onnistunut tunnistamaan itseäni siitä puheesta minkä ed

laaja poliittinen yhteisymmärrys on välttämätöntä ja kansalaismielipiteen huomioiminen tärkeää mahdollisesta jäsenyydestä päätettäessä

mutta sen sijaan esitän toiveeni että kun me vastalauseitten myötä tai niistä huolimatta tämän lain nyt hyväksymme niin myöskin kunnissa yritettäisiin kaikista taloudellisista vaikeuksista huolimatta pitää huoli siitä että vammaiset tämän lain suomien mahdollisuuksien myötä saavat sen oikeuden arvokkaaseen elämään

rehulan ponsi jossa puututtiin tähän kansaneläkkeitten väärinkohteluun josta eduskunta siis otti sen kannan että se pitää korjata